selonteko pitäisi antaa eduskunnalle jatkossa mahdollisimman pian hallituskauden alussa jotta poliittista ohjausvaikutusta voitaisiin tällä asiapaperilla vahvistaa

sinänsä hyvä mutta starttirahankin ehdot on tehty niin tiukoiksi että erittäin monissa tapauksissa starttirahaakaan ei voida myöntää ja tämän kertoivat myös nämä virkailijat ja työntekijät jotka te toimistoissa näitä asioita hoitavat ja jakavat niin että se ei ole pelkästään opposition narinaa vaan ihan totisin

myös laajaan turvallisuuskäsitteeseen liittyviä muita selontekoja ja strategioita pitäisi mielestäni voida valmistella eri hallinnonalojen tiiviimmällä yhteistyöllä jotta ne muodostaisivat johdonmukaisen ja vaikuttavan kokonaisuuden

arvoisa puhemies

esitteen keskustelun seuran viidennentoista puheenvuoron käyttää edustaja

tällaisia asiakirjoja ja strategioita selontekoja liittyy esimerkiksi ykhon euroopan unioniin kehityspolitiikkaan ja ihmisoikeuksiin ja monia muitakin on

suomen kokoisen valtion etu on ilman muuta kansainvälinen järjestelmä joka perustuu kansainvälisen oikeuden ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen kaikkialla maailmassa

nimittäin valtion taloudellinen tutkimuskeskus teki selvityksen nuorisotakuusta ja yhteiskuntatakuusta ja totesi että työllistämisvaikutukset olivat äärettömän heikot

suomen on oltava aktiivinen jäsen kansainvälisessä yhteisössä jotta me voimme vaikuttaa maailmanlaajuiseen kehitykseen ja pitää samalla huolta omista kansallisista eduistamme

se hallituksen paljon mainostama asia että kunnista tulee niin vahvoja että ne pystyvät järjestämään ja rahoittamaan itse palvelunsa on täyttä puppua ja puuta heinää

arvoisa puhemies

niitä joilla oli jo koulutus takana hiukan auttoi mutta niitä nuoria joita meillä on todella paljon ja joitten puolesta huolta täällä on nyt kannettu ovat tietysti ne nuoret joilla ei ole koulutusta lainkaan

eivät yhteiskuntatakuu eikä nuorisotakuu auttaneet ollenkaan näitä ilman koulutusta olevia nuoria

tämähän tarkoittaa tietenkin sitä edelleenkin että me tarvitsemme räätälöityjä malleja juuri niille nuorille joilla on elämänhallintaongelmia joilla on mielenterveysongelmia ja niin edelleen

se olisi lisäksi perustuslain vastaista

me painotamme kehityspolitiikassamme omista vahvuuksista lähtevää kehitysyhteistyötä kuten demokratia ja oikeusvaltiokehitystä koulutuskysymyksiä ja energia ja ympäristösektoreita terveydenhuoltoa myös

heitä pitää kuntouttaa heitä pitää ohjata niihin opintoihin ja työpajatoimintaan vasta sen jälkeen kun perusasiat ovat kunnossa

mitkään hallituksen perustelut eivät toistaiseksi tue asiantuntijoitten lausuntoja siitä miten kuntarakenneasiat ja sosiaali ja terveyspalvelut pitäisi järjestää

arvoisa puhemies

suomelle euroopan unionin jäsenyys on ollut perustavan laatuinen turvallisuuspoliittinen valinta kun unionin ulko ja turvallisuuspolitiikan syventyessä se pystyy entistä paremmin osoittamaan vahvaa johtajuutta esimerkiksi kehitys ilmasto ja turvallisuuspolitiikassa

mistä riittävät voimavarat uudelleen perustettavien kaupunginsairaaloiden ja aluesairaaloiden erityisosaajiksi kun heitä ei riitä edes nykyisiin sairaanhoitopiireihin

suomikin on sitoutunut antamaan muille jäsenvaltioille apua avunantovelvoitteen mukaisesti ja suomi odottaa tietysti muiden jäsenvaltioiden toimivan samalla tavalla

lähialuepolitiikassa suomi korostaa pohjoismaisen yhteistyön merkitystä ja yhteistyötä pohjoismaiden ja baltian maiden välillä

arvoisa puhemies

puolustuksemme perustuu jatkossakin alueelliseen puolustukseen laajaan reserviin vahvaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön

ulkoasiainvaliokunta edellyttää kuitenkin ponnessaan että valtioneuvosto sisällyttää seuraavaan selontekoon seikkaperäisen arvion siitä miten puolustusvoimien rakenteita on suunniteltu muutettavaksi tulevina vuosina

ulkoasiainvaliokunta kiinnittää aiheellisesti huomiota siviilikriisinhallinnan resurssien parantamiseen

me tarvitsemme kansallisen ohjelman kehitys ihmisoikeus ja oikeusvaltioasiantuntemuksen kehittämiseksi

olemme vertailleet lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia laitoksissa ammatillisissa perhekodeissa ja perhehoidossa ja tulosten pitäisi todellakin nyt avata silmät kaikkien silmät

on aivan selvää että kuntataloutemme ei kestä lastensuojelun kustannusten nousua ellei tälle epäsuhdalle suomessa vihdoinkin voida tehdä jotakin niin kuin on tehty muualla pohjoismaissa niin kuin on tehty monessa euroopan maassa

eli toivon ja odotan hartaasti uutta perhehoitolakia jossa sekä perhehoidon määrää että laatua voitaisiin vihdoinkin lisätä ja suunta kääntää suomessa

arvoisa rouva puhemies

tätä selontekoahan valmisteltiin aluksi jättämällä oppositio kokonaan syrjään ja vasta erittäin vahvojen vaatimusten jälkeen vahvistettiin valmistelua seuranneen parlamentaarisen komitean mandaattia

on tietenkin selvää että ihan kaikkea omaishoidon vaativassa maailmassa ei pystytä yhdellä hallituskaudella parantamaan mutta kannattaa kuitenkin huomata että nyt käsiteltävänä oleva omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen tähtäävä kokonaisuus on merkittävin sosiaalihuollon palvelujen uudistus tällä hallituskaudella ja suuruusluokaltaan valtion vuosittainen panostus omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen on suurempi kuin esimerkiksi edellisellä hallituskaudella koko vanhuspalvelulain toimeenpanoon

nyt olisi tosi kiva kuulla milloin missä vaiheessa tämä kuuluisa asia josta me olimme ilmeisesti kaikki minun mielestäni yhtä mieltä vielä ennen vaaleja että omaishoidontuen maksatus yhtenäisin kriteerein kelalle mikä olisi tosi kiva kuulla että missä vaiheessa nämä hyvät yhdessä jo viime kaudella puhutut tavoitteet viedään eteenpäin

presidenttihän täällä korosti valtiopäivien avajaisissa tätä parlamentaarisen vahvuuden merkitystä näissä suurissa uudistuksissa

kaikkein välttämättömin osuus eli puolustuksen pitkän tähtäimen suunnittelu jätettiin parlamentaarisen selonteon ulkopuolelle kun hallitus erikseen teki päätökset lakkauttaa varuskuntia

haluaisin huomauttaa siitäkin että ennen kaikkea hoitajien hyvinvoinnin tukeminen tunnustaa ja tunnistaa sen merkityksen joka sekä omaishoidolla että perhehoidolla on koko palvelujärjestelmän kestävyyden ylläpitämisessä

arvoisa puhemies

nyt kerrotaan kentältä että on nähtävissä että jäljelle jäävien johtajien palkkoja on nostettu perusteena tietysti työn vaativuus joka on kasvanut isojen laitosten ja laajentuneiden tehtävien myötä

kuluvalla kaudella puolustusministeriön hallinnonalalta leikataan keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin muilta sektoreilta maa ja metsätalousministeriön pääluokkaa lukuun ottamatta

perhehoitajan vastuutyöntekijällä onkin haasteellinen tehtävä riittävän tuen järjestämisessä erityisesti perhehoitajan vapaan ja sijaishoitajan osalta

jos jotain hyvää haluaa ja kun haluaa kuitenkin selonteosta löytää haluan mainita pohjoismaisen turvallisuus ja puolustusyhteistyön korostamisen se vaatii tietenkin sitten vielä selkeyttämistä mitä kaikkea se voi tarkoittaa ja varautumisen kyberuhkiin uudella strategialla

arvoisa puhemies

perhehoitolakiesityksen perusteluissa todetaan yksiselitteisesti että perhehoidon määrää halutaan ja sitä pitää lisätä eikä ainoastaan lasten ja nuorten perhehoidossa vaan myös aikuisten hoitomuotona

vieläkään kentällä ei kuulemma ole virallisia ja ulkopuolisen tekemiä selvityksiä pora ykkösen ja kakkosen vaikutuksista ja niistä tulleista säästöistä

vielä pitkään jatkuva talouden taantuma ei kestä laitoshoidon nykyisiäkään kustannuksia esimerkiksi vanhustenhoidossa mutta perhehoidon määrän lisääminen ei voi tapahtua sormia napsauttamalla

kun tapasimme poliiseja he kertoivat että nyt kun poliiseja koulutetaan kortistoon eli työttömiksi niin osa tuosta koulutuksesta saattaa vanheta ja ei ole olemassa järjestelmää jossa sitä koulutusta voisi ikään kuin tuunata ja uudistaa

lisäksi sijaisvanhempaa lapsen asiantuntijana tulee kuulla entistä paremmin ja parantaa sijaisperheen mahdollisuuksia elää tavallista perhe elämää riittävän ja kohtaavan tuen turvin

sen englanninkieliset opinnot johtavat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

sijaisperheet ja toimeksiantosuhteinen perhehoito eli tavallinen perhe elämä ovat erittäin suuri resurssi yhteiskunnalle ja siksi niitä kannattaisi tukea

perhehoitajat tekevät äärettömän arvokasta työtä vaikka se on sitovaa ja esimerkiksi työterveyshuolto olisi erittäin tärkeä ja vielä kaiken lisäksi halpa tuki heille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

maailmantalous on syvässä kriisissä

valitettavasti perhehoitolakiesitys ei nyt paranna tilannetta ei sosiaaliturvan ei työterveyshuollon eikä minkään muunkaan tällaisen parannuksen osalta

olisi erittäin perusteltua että pääministeri antaisi vuosittain eduskunnalle pääministerin ilmoituksen turvallisuus ja puolustuspolitiikkamme tavoitteista ja myös toiminnasta kansainvälisissä järjestöissä

vientivetoisena maana kansantaloutemme elpyminen riippuu aivan ratkaisevasti maailmantalouden kehityksestä

näihin arvioihin on syytä suhtautua kaikella vakavuudella jos aiomme pitää koko maan puolustukseen perustuvan järjestelmämme uskottavalla tasolla

hallitus on mielestäni pyyhkinyt pöytää eduskunnan hyväksymällä lausumalla jossa edellytetään että hallitus tuo suomalaisen puolustusteollisuuden tulevaisuutta turvaavan linjauksen eduskunnan käsittelyyn ja senhän piti olla tässä selonteossa

mutta sosiaalihuoltolakiuudistuksen takia myös perhehoidon lainsäädäntöä joudutaan nyt uudistamaan ja mielestämme liian kiireellä liian hutaisten

minusta tämä näkyy esimerkiksi erilaisessa korjausrakentamisessa ja rakentamisessa ylipäätään ja meidän pitää elvyttää edelleen tylyjen menoleikkausten sijasta

en voi olla korostamatta tätä hälyttävää esimerkkiä eurenco vihtavuoren ruutitehtaasta keski suomessa

tehtävä on toki erittäin haasteellinen koska perhehoitolain tulee sisältää kaikki perhehoidon muodot niin lastensuojelun perhehoito kuin myös aikuisten vammaisten ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito jotka poikkeavat taustalainsäädäntönsä ja osin sisällönkin osalta toisistaan

yhteiskunta odottaa tänä päivänä sijaisperheiltä myös ikäihmisten perhehoitajilta todella paljon

ja kun kaikki nyt olemme sitä mieltä täällä myöskin hallituksen ministerit ovat olleet sitä mieltä että huoltovarmuuden näkökulmasta ruutitehdas kannattaisi ja pitäisi säilyttää niin minä nyt toivon ministeri haglundilta ja hallitukselta riuskoja toimia sen eteen että löydettäisiin keino jolla valtio voisi tulla mukaan turvaamaan ruutituotantoa suomessa

yhteiskunnan tulisi siksi tukea toimeksiantosuhteista perhehoitoa ja parantaa kaikin tavoin sen toimintaedellytyksiä

tätä vuotta koskevat myös muun muassa eläketulon veronkevennys kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korottaminen verovapaiden matkakulujen laajentaminen ja kulttuurisetelin verovapaus tässä vain muutamia esimerkkejä

tuen lisääminen ja sosiaaliturvan parantaminen oli perhehoidon lainsäädännön ensimmäisessä vaiheessa vahvasti esillä ja tavoitteena mutta nyt tässä toisessa vaiheessa näitä asioita siis ei olla parantamassa

miksi

siksi että toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa hoidettavien enimmäismäärä laskee neljään olipa perhehoitajia yksi tai kaksi perheen omat alle kouluikäiset sekä erityistä hoitoa vaativat henkilöt mukaan lukien

enimmäismäärä voidaan ylittää vain erityisistä syistä

arvoisa herra puhemies

tämä on olennaista jotta näiden pienten kuntien asukkaiden terveydenhuolto ja koulupalvelut voidaan turvata

ei mitään muuta yhtä suuren luokan uudistusta kuin käsillä olevaa kuntareformia ole tehty yhtä vähäisin asiantuntijatiedoin kompastellen kerien ja purkaen kuin hallitus on nyt tätä tehnyt

sijaisvanhempia tarvittaisiin nykyisin todella paljon lisää mutta tällä mitoituksella se ei tule toteutumaan

sijaisperheiden sijaan kunnat joutuvat jatkossa käyttämään huomattavasti kalliimpaa ammatillista yksityistä perhehoitoa tai jopa laitoshoitoa jolloin esityksestä ei enää kuntien näkökulmasta voida puhua kustannusneutraaliuden näkökulmasta se ei ole enää kustannusneutraali

hallitus heitti epämääräisen idean kuntakartasta kentälle ja katsoi miten käy

erityisen huonoa säästämistä tällä hetkellä on se jos ryhdytään leikkaamaan ja säästämään kunnissa varhaisen tuen palveluista ja ennalta ehkäisevistä palveluista joita monia on vasta edellisen laman jälkeen onnistuttu kunnissa luomaan

valtaosa suomen kunnista tunnistaa palveluiden kehittämistarpeen mutta hallituksen ajatusta siitä että pelkät vahvat peruskunnat vaikka pakolla runnoen synnyttäisivät tasavertaisempia palveluja ja säästöjä kunnat eivät nielaisseet

perhehoitolakiesitys lisää ammatillista perhehoitoa mikä tällä hetkellä toteutuu yritystoiminnan kautta ja kustannukset ovat noin kolminkertaiset verrattuna toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon mutta pakko varmaan sitten kuntien on käyttää jos näitä toimeksiantosuhteisia sijaisperheitä ei jatkossa enää saa vaikka lapsi tai nuori ei edes tarvitsisi ammatillista hoitopaikkaa

arvoisa puhemies

töitä on tehtävä pitkäjänteisesti ja yritysten kyllä kannattaisi nyt pitää kiinni työntekijöistään ja tarttua hallituksen tarjoamiin koulutusporkkanoihin jotta ammattitaitoista väkeä on saatavilla laman jälkeenkin